hyvin useinhan on ollut keskustelua päihdeasiakkaiden kuljetuksesta ja sen siirtämisestä terveydenhuoltoalan henkilöstölle ja niin kuin tiedämme niin siitä ollaan tasan kahta eri mieltä

elikkä tämäkin jo kertoo siitä että ollaan todella säätämässä sellaista lakia joka vie nuorten elämää ja asiaa taaksepäin eikä eteenpäin niin kuin on kuviteltu

arvoisa puhemies

nyt en minä puhunut kuntoutusvuorokausien vähentämisestä vaan puhuin siitä varusmiespalveluksen loppuajasta josta asiantuntijat sanoivat että ne tehtävät joita silloin on pystytään paljon lyhyemmässä ajassa toteuttamaan jolloinka sieltä se säästö

ja se on kyllä hyvin kirjattu tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä ihan hallituspuolueitten kansanedustajien allekirjoittamana

rajavartiolaitos on toiminut esimerkillisesti

hallintoa on kevennetty olemassa olevien vaatimusten mukaisesti jopa niin tehokkaasti että näyttää siltä että osassa toimintaa alkaa olla häiriöitä ja sen takia on syytä lisätä voimavaroja etenkin itärajan kasvavan liikenteen vuoksi

keskustelu yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena ja kierroksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

eduskunnan seuraava täysi istuntoon torstaina kolmaskymmenesensimmäinen päivä viidettä kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista tai järkevää

maahanmuuttoviraston yksi keskeinen tehtävä on pyrkiä käsittelemään tulleet hakemukset nopeasti ja purkaa syntynyt hakemusruuhka

arvioitu hakemusten väheneminen auttanee tässä tehtävässä tulevaisuudessa mutta tosiasia on että ruuhkautuneet hakemuspinot ja täyttyvät vastaanottokeskukset ovat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden arkea ja tulevaa kotoutusta hankaloittavia tekijöitä

lopuksi arvoisa puhemies olen samaa mieltä edustaja timo korhosen kanssa siitä että senaatti kiinteistöjen toimintaa on syytä tarkastella ja erityisesti katsoa näitten kohonneitten vuokrien perusteita ja syitä koska monella hallinnonalalla vuokrat tuntuvat olevan kestämätön tilanne tulevaisuudessa

hän on huolissaan samalla tavalla kuin minäkin niistä tilanteista joissa kuntalaiset joutuvat hakeutumaan yksityiseen hammashuoltoon koska julkisella puolella ei ole hammashuoltoa riittävästi tarjolla

me pohjois savossa olemme täysin rinnoin ministerin mukana toteuttamassa nuorten yhteiskuntatakuuta ja sen takia olemme huolissamme nyt olemassa olevasta tilanteesta

se tarkoittaa sitä että meillä jää nuoria koulutuksen ulkopuolelle meillä jää työttömiä aikuiskoulutuksen ulkopuolelle ja myös sitten alanvaihtajien jotka joutuvat vaihtamaan ammattia sen takia että työpaikka menee alta koulutus tahtoo tyrehtyä jos nämä leikkaukset toteutuvat

me kyllä ymmärrämme sen että paikkoja siirretään sinne missä nuoria on enemmän mutta jos käy niin että meillä itä suomessa jää nuoria koulutuksen ulkopuolelle kuinka me selitämme tälle nuorten joukolle että heidän kohdallaan yhteiskuntatakuu ei toteudukaan

siinä mielessä kun ministeri sanoi että näitä lausuntojen jälkeen arvioidaan ja mietitään toivotaan että tämä mietintä kohdistuu myös sitten itä suomen osalta ja pohjois savon osalta niin että me voimme olla mukana täysin rinnoin tämän yhteiskuntatakuun toteutumisessa myös meidän nuortemme osalta

ministerit katainen ja vanhanen ovat useaan otteeseen sanoneet ettei pidä katsoa peruutuspeiliin tai taaksepäin vaan pitää katsoa eteenpäin ja hallituksella näyttää olevan käsitys omasta mielestään siitä mitä tapahtuu jos kreikalle ei lainaa myönnetä

haluaisin nyt tietää minkälaisia ajatuksia hallituksella on siitä mitä tapahtuu euroopalle ja suomelle jos kreikka ei näistä lainavelvoitteistaan selviydy

minkälainen skenaario siellä on

äsken panin toivoni ministeri pekkariseen kun hän kaiken tietää niin voisi tämän kertoa mitä hallitus on ajatellut mutta hän lähti kesken kaiken ja ministeri väyrynenkin pyörähti tuolla ovella mutta häntäkään ei näy joten varmaan arvoisat hallituspuolueitten kansanedustajat voivat välittää hallitukselle viestiä siitä että haluaisimme tietää mitkä ovat ne skenaariot sen suhteen jos kreikka ei näistä lainavelvoitteistaan selviydy ja mitä siitä koituu suomelle

arvoisa puhemies

olen ollut itse valmistelemassa tätä meidän vaihtoehtobudjettia

se aika pitkälle pohjautuu siihen mitä me valtiovarain jaostossa olemme kuulleet mitä tarpeita sosiaali ja terveydenhuollon kentällä ja kunnissa on

kyse on kuitenkin ihmisryhmistä joilla kaikilla on yhtä ankeata

rehula on tarkkaan lukenut meidän papereita niin jos tämä meidän vaihtoehtobudjetti on jäänyt vähän vähemmälle niin minä voin tulla kyllä sitten vaikka tukiopetusta antamaan jos teidän aikatauluunne mahtuu

valiokunta on kiinnittänyt poikkeuksellisen tiukkasanaista huomiota poliisitoimen talouden tasapainottamiseen ja painopisteiden oikeellisuuteen

tässä tilanteessa hallinnon lihottaminen tai siihen kajoamattomuus ei ole reilua se ei ole oikeudenmukaista eikä se ole myöskään kenttien henkilökuntaan nähden oikein

siinä mielessä täytyy toivoa että myös hallintoon kiinnitetään huomiota ja karsitaan sieltä kaikki oleellinen mikä on käytännön toimien näkökulmasta mahdollista

arvoisa puhemies

vielä kuntataloudesta

kuntien aikaisempien vuosien hyvät tulokertymät eivät jätä nopeasti kasvaneiden lainakantojen ja kasvaneiden menojen vuoksi vahvaa kuntatalouden puskuria taantuman varalle

arvoisa puhemies

liikenteen valvonnasta on keskusteltu tänä syksynä myös aika reippaasti ja on mietitty sitä ovatko tilastot jotka poliisit nyt sitten keräävät luotettavia tai luettavissa oikein ja mikä on tämänhetkinen tilanne liikenteen valvonnan osalta

yli puolet kunnista on jo päättänyt korottaa veroprosenttiaan mutta veroprosentin noususta huolimatta kunnallisveron tuoton arvioidaan alenevan työttömyyden ja talouden heikon kehityksen vuoksi

toinen kysymys sitten liittyy tähän turkkiin lähetettävään kontaktihenkilöön ja siihen onko näköpiirissä tarvetta jatkossa tämäntyyppisiin nimityksiin eri puolilla maailmaa suomen osalta ja jos on niin millä tavalla on ajateltu suojelupoliisin kontaktihenkilöitten rahoitus jatkossa turvattavan koska enempiin henkilöihin ei budjetissa ole kyllä määrärahoja varattu

puhemies

tämän seurauksena perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta vastaavien organisaatioiden määrä lähes puolittuu mutta samalla rakenteet ovat kehittymässä hajanaiseen suuntaan

arvostettu puhemies

valiokunta korostaa että tavoitteena tulee olla eheä ja toimiva kokonaisuus jossa perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoitoon ja sosiaalitoimeen liittyvät järjestelyvastuualueet tukevat palveluiden järjestämistä ja ovat myös kuntalaisten helposti saavutettavissa

vaikka valtion velkaantumisaste ja velkaantumisnopeus on merkittävästi kuntakenttää suurempi on jatkossa arvioitava mahdollisuudet kuntiin suunnattavien elvytystoimien lisäämiseen muun muassa investointien ja sitä kautta työllisyyden ja verotulojen parantamiseksi

lisäksi esitämme erityisesti kohdennettuja lisäyksiä lasten ja perheiden ikääntyvien ja erityisesti vaikeassa asemassa olevien tukiin ja palveluihin

valiokunnan mielestä jatkossa on myös arvioitava mahdollisuuksia liittää kuntaliitostukeen kannustavia ja tulokseen liittyviä elementtejä siten että toimintoja tervehdyttäviä kuntia palkitaan taloudellisesti

tämän suuren yleisen panostuksen lisäksi esitämme erityisiä lisäyksiä evo rahoitteiseen tutkimukseen ja lääkäreiden sekä hammaslääkäreiden koulutukseen aikuisten terapiapalveluihin sekä siihen selvitystyöhön jota elinsiirtojen kustannusten siirtäminen valtiolle vaatii

tämänkin pääluokan osalta on syytä kiittää valiokuntaa ja jaostoa valiokuntaneuvosta ja ministeriä hyvin tehdystä työstä

lapsille ja lapsiperheille esitämme sekä toimeentuloa nostavia että palveluita parantavia lisäyksiä

arvoisa puhemies

kouluterveydenhuoltoon pitääkin kohdentaa rahaa

lasten tarvitsemat psykiatriset hoitopalvelut eivät ole lain vaatimalla tasolla joten esitämme palveluiden varmistamiseksi lisärahoitusta

lasten ja nuorten pääsy vaativaan psykiatriseen hoitoon on monin paikoin estynyt ja avohoitopalveluja ei ole saatavilla puhumattakaan varhaisen puuttumisen mahdollisuuksista

palveluiden osalta haluamme lisätä lapsiperheiden kotipalvelujen määrärahaa koska lapsiperheiden kotipalvelut on ajettu alas lähes koko maassa ja resurssien tarve on suuri

ikääntyvien suhteen pidämme tärkeänä eläkkeensaajien asumistuen parantamista

ne jotka kokevat tämän summan suureksi voivat miettiä asiaa niinpäin mitä kaikkea hallituksen esityksestä jäikään puuttumaan

ihmisten arki tulevana vuonna tulee vaikeutumaan silloin tarvitaan julkista tukea ja toimivia palveluita ja julkisen tarjonnan on vastattava tähän kysyntään

sitten ministeri risikko arvostan teitä ja toivon että te jaksatte tehdä työtä samalla intensiteetillä kuin tähänkin asti

olemme jaostossa olleet tosi tyytyväisiä siitä että olette tullut vastaamaan moniin meidän vaikeisiin kysymyksiimme

arvoisa puhemies

kunnat ovat pyrkineet paikkaamaan taloutta järjestämällä sosiaali ja terveydenhuoltoaan uudella tavalla uusilla rakenteilla ja valiokuntakin kiinnitti huomiota siihen että rakenteet ovat alkaneet muuttua paikoin aika hajanaisiksi ja pirstaleisiksi ja se tietysti vaikuttaa myös asiakkaitten palveluitten saatavuuteen ja juuri siihen kuka on vastuussa

mitä pienemmästä lapsesta on kyse sitä tärkeämpää on se että he pääsisivät perhesijoitukseen

itse uskon että perhesijoitukset myöhemmässä ajassa estävät myös laitossijoitusten tarvetta tai vähentävät sitä aivan selkeästi

millä tavalla te ministeriössä olette pyrkineet vaikuttamaan siihen että kunnat tekisivät järkevämpiä ratkaisuja näitten rakenteitten osalta kun nimenomaan pienet kunnat näyttävät olevan hädässä nyt sekä taloutensa kanssa että myös sitten näitten palvelujen järjestämisen näkökulmasta

kunta ja terveysjaosto on joka ainoa vuosi budjettimietintöönsä kirjannut perheuudistuslain kokonaisuudistuksen ja on tietysti hyvä että se edes paloittain lähtee nyt liikkeelle mutta tulevaisuuden tavoite on se että me saamme koko perhehoitolain uudistettua kokonaisuutenaan

ensi vuosi huolettaa erityisesti kun on tulossa vielä uusi terveydenhuoltolaki joka selvästi näyttää muuttavan näitä uusia kuvioita kuntien näkökulmasta

paloniemen osuus tämän lain eteenpäinviemiseksi ja itsekin haluan antaa hänelle siitä kiitokset koska tiedän että tämä laki oli kyllä pitkässä kuusessa ja näytti jo välillä siltä että tämäkään uudistus ei etene tällä hallituskaudella

ne eivät ole vastakkaisia toistensa kanssa ja sinällään voimme sanoa käytännössä olevamme yksimielisiä tämän lain kannalta

arvoisa herra puhemies

jotta me voisimme tavoittaa nuoret yhteiskuntatakuun ohella pitää panostaa lapsiperheiden palveluihin kotipalvelusta mielenterveys ja muihin palveluihin

hallintorajat ylittävillä palveluilla ehkäistään parhaiten syrjäytymistä ja tuetaan riittävän ajoissa myös elämän erilaisissa nivelkohdissa kuten opiskelemaan tai työhön siirtyessä

sosiaali ja terveysministeriön budjetissa kysymyksiä herättää että yleishyödyllisten yhteisöjen käyttöön tarkoitettuja rayn avustusrahoja käytettäisiin budjetin yleiskatteisille momenteille

mielenterveyspalveluiden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi ja kansalaisten tulo hyvinvointi ja terveyserojen tasaamiseksi eli kaventamiseksi

samalla kuitenkin haastetta riittää

kotimaisen talouden lisäksi euroalueen tilanteeseen täytyy saada uskottava ja kestävä ratkaisu jotta suomen talouden kasvu voidaan turvata

arvoisa puhemies

arvostamani puhemies

valtiontalouden kehyksissä on tänä hankalana taloudellisena aikana sovitettu monia tarpeita yhteen mutta haluan tässä puheenvuorossa keskittyä yhteen erittäin merkittävään puutteeseen

arvoisa puhemies

puolustusvoimatietoutta tulisi lisätä jo peruskoulussa ja toisella asteella mutta lisäksi kotiin saapuva kutsu ja tietokirja aiheesta toisivat tiedon juuri oikeaan aikaan

näin ei nyt kuitenkaan ole

muun muassa kunnallisalan kehittämissäätiön selvitykset osoittavat että ulkoistaminen ei ole johtanut säästöihin päinvastoin hintaa palveluille on tullut lisää ja samalla yksityistäminen on rikkonut palveluiden valvontaa kehitystä ja tasa arvoista saatavuutta

kuvailen näitä kuntapalveluiden ongelmia koska ne ovat sitä hyvinvointivaltion ruisleipää joka kansalaisille merkitsee turvallista elämää erityisesti silloin jos ihminen on pienituloinen tai muuten heikko osainen fyysisesti tai sosiaalisesti puutteellinen

hyvin asepalveluksen haasteista tietoiset palveluksen suorittajat ovat motivoituneita ja keskeyttävät palveluksen harvemmin mikä myös tehostaa puolustusvoimien toimintaa

lasten suojelemiseksi tämän tyyppiset lakiesitykset ovat todella tarpeellisia

yleiseen ymmärtämykseen seksuaalisen hyväksikäytön vahingollisuudesta tarvitaan vielä kovasti töitä koska on paljon ihmisiä jotka eivät ymmärrä tämän teon vahingollisuutta

arvoisa puhemies

tämä jos mikä olisi ongelma iäkkäille ihmisille joiden taloudellinen tilanne antaa pääsääntöisesti hyvin kapeat mahdollisuudet ostaa itse hyvinvointipalveluita

on ilman muuta selvää että hyväksikäyttäjät täytyy saada rekisteröityä ja sillä tavalla että eri viranomaisilla on mahdollisuus tarkistaa työntekijöiden ja järjestöissä toimivien ihmisten taustat

eläkeleikkauksen tavoitteena kerrotaan olevan työurien pidentäminen

sen takia valtiovarainvaliokunnan jaostossa ei ollut suinkaan vaikeaa lisätä rahoitusta sillä tavalla että me olisimme rekisteröinnin edelläkävijöitä euroopassa

monta kertaa entisessä työssäni kun olen tavannut hyväksikäytettyjä lapsia olen miettinyt sitä että kun esimerkiksi oma vanhempi on ollut hyväksikäyttäjä niin toinen vanhempi on itse asiassa tiennyt tämän hyväksikäytön mutta ei ole tehnyt mitään